arvoisa puhemies

jaamme yli puoluerajojen huolen siitä kuinka maamme selviää kierteestä jossa talouden rakenteet murenevat ja työ katoaa globaalin talouden uusjaossa

ihmiset ovat oikeutetusti huolissaan siitä kuinka he pärjäävät muutoksessa kuinka he elättävät itsensä miten kouluttavat lapsensa jotta näillä olisi hyvä elämä suomessa

valittujen kansanedustajien vastuulla on ratkaista tämä poliittinen kriisi

professori pekka himasen työryhmä toteaa että kun on kyse taloudellis sosiaalis kulttuuris poliittisesta kriisistä sitä ei voida hoitaa tai ratkaista pelkästään talouspoliittisilla keinoilla vaan kestävä kasvu edellyttää politiikan yhteiskunnan ja talouden rakenteiden muuttamista

suomeen on rakennettava hyvän kehä jossa arvokas ihmisyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus tuottavat yhteenkuuluvuutta osallisuutta innostusta ja hyvää elämää

asenteen on oltava se että me voimme ratkaista suomen ongelmat ja meitä suomalaisia tarvitaan ratkaisemaan maailman ongelmat

oikean tiedon on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan

mietinnön ydinkysymykset ovat

kuinka jokainen suomalainen kokisi ylpeyttä suomalaisuudesta siitä että juuri hänen osallistumisensa on ratkaiseva tekijä tämän kansakunnan ei vain pärjäämisessä vaan menestyksessä

mietinnössä on sisällä tulevaisuusvaliokunnan kehittämä teknologian kehityksen ennakointimalli joka avaa näkökulmia teknologian ja talouden tulevaisuuteen

näitä ovat muun muassa nanosellu painettavat halvat sensorit akkuteknologia liikkeisiin perustuvat käytönohjaimet ympäristön reaaliaikainen mallinnus pilvilaskenta ja tauteja tunnistavat biosirut

suomen kestävän kasvun kärjet ovat biotalous cleantech digitalisaatio bcd

säädösympäristöt innovaatiorahoitus tutkimus toimintaympäristö toimintakulttuuri ja pelisäännöt on saatava kuntoon

tulevaisuusvaliokunta korostaa että kestävä kasvu edellyttää entistä rohkeampaa tuotantorakenteen uudistumista tukevaa politiikkaa sekä uusiin mahdollisuuksiin tarttumista

tarvitsemme valtakunnallisia ja alueellisia kokeilualueita maaseudulle kaupunkiseuduille kehityskäytäviin sekä myös kouluihin terveyskeskuksiin ja muihin julkisiin organisaatioihin jotta löydämme parhaat ratkaisut

kansalliset pilotoinnit ja panostukset ympäristöön jätehuoltoon energiaan liikenteeseen rakentamiseen sekä hyvinvointiin ja opetukseen on järkevää kohdentaa niihin teknologioihin joilla on myös viennin mahdollisuus

kestävää kasvua edistetään kokeiluilla piloteilla kotimaisilla vertailulaitoksilla sääntelyä järkevöittämällä verotuksellisin keinoin ja panostamalla osaamiseen

myös pitkäaikaistyöttömyyden syntyyn ja kasvuun on puututtava lisäämällä koulutusta kuntoutusta sekä erilaisia työntekijöille ja työnantajille suunnattuja kannustimia kuten esimerkiksi palkkatukea ja osallistumispalkkioita

tulevaisuusvaliokunta ehdottaa koulutuksen ammattitaidon paremman päivittämisen ja innostuneen työmotivaation kehittämistä

on omaksuttava varhaisen puuttumisen periaatteet

tarvitsemme nykyistä innostuneempaa myönteisempää kokeilevampaa ja yritteliäämpää suhtautumista

eli sitran uusi tapa lähestyä näitä isoja haasteita on erittäin hyvä ja nämä aiheet jotka edustaja kärnä äsken luetteli ovat ajan hermolla

mutta niin kuin edustaja pekkarinen nosti esille suuri haaste on se kuinka nämä hyvät oivallukset tavat tutkimustulokset sitten todella saadaan mukaan elämänlaatua parantamaan toimintaa tehostamaan

eli juuri parhaiden ja tehokkaiden käytäntöjen levittäminen on se mihin on jatkossa panostettava entistä enemmän ja jalkautettava nämä avaukset sitten muun muassa julkishallintoon koska juuri sitra on se johon kasataan nämä suomen toiveet tehdä uusia rohkeita avauksia haastaa ja markkinoida tutkimustulokset ja saada näin ne toteutumaan käytännössä

muuttaa jo pitkälle vakiintuneita ajattelutapoja ja tapaa toimia

tässä yhteydessä haluaisin myös nostaa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan esille koska eduskunnan tulevaisuusvaliokunta toimii parlamentin think tankina ja haluaisinkin nähdä että sitralla joka toimii eduskunnan valvonnassa ja alaisuudessa tavallaan olisi enemmän yhteistyötä juuri tulevaisuusvaliokunnan toiminnan kanssa

talvivaaraa koskevia asioita ovat käsitelleet eri ministerit kuten ympäristö ja omistajaohjausministeri jotka ovat vihreitä ministereitä eivätkä valitettavasti tänään ole täällä paikalla

valtion panostus talvivaaraan on merkittävä

arvoisa pääministeri miten hallitus arvioi talvivaaran johtoa vastaan nostettavien syytteiden vaikuttavan yhtiön arvoon ja rahoitukseen ja mitä hallitus aikoo tehdä jotta luottamus yhtiötä kohtaan palautuisi

meillä on erittäin monia hyviä projekteja joihin tämä yhteistyö toisi hedelmällistä lisäpanosta

osallistumalla verkossa ihmiset antavat osaamistaan tietoa taitoa ja kokemustaan

eli kuinka tällä uudella lainsäädännöllä todella pystytään varmistamaan se että ei tapahdu kilpailuvääristymää vaan biotalous pääsee kukoistamaan raaka ainetta riittää täällä suomessa

arvoisa puhemies

edustaja virtaselle haluaisin valiokunnan puheenjohtajana todeta että taiteilijoilla on valitettavasti vapaus kirjoittaa omia taiteellisia kirjallisia tuotoksiaan

ei niitä voida lähteä poliitikkojen voimin sitten sensuroimaan

sitten edustaja soinille toteaisin sen että ilmeisesti kuitenkaan tämä suomen osuus ei nyt ole kauhean merkittävä siinä englanniksi käännettävässä versiossa joka myöhemmin julkaistaan koska se vähän räätälöidään

mutta haluaisin kyllä nyt puolustaa pikkuisen tätä julkaistua teosta jota jo satuin lukemaan jonkun verran ja minun mielestäni siinä aika hyvin nostetaan esille se että päätöksenteko tarvitsee näinä muuttuvina aikoina ymmärryksen historiasta ymmärryksen tästä hetkestä mutta myöskin katseen tulevaisuuteen ja siinä teoksessa kuvataan tätä aikamoista muutosta mikä on tapahtumassa meidän taloudessa kun siirrytään tietoon ja tämmöiseen virtuaalitalouteen kuinka tämä liiketoiminta järjestetään mikä on työn merkitys kuinka ne hyvinvoinnin tulokset sitten jaetaan

kun työ vähenee tulee työttömyyttä

olisinkin kysynyt pääministeri kataiselta

mitä aiotte tehdä että nämä hyvät asiat mitä tässä on esitetty eivät sitten jää tämmöiseksi pelkäksi uudeksi selvitysraportiksi vaan niin kuin edustaja tiilikainen jo valiokunnan varajäsenenä kysyi että ne myös viedään toimenpiteinä käytäntöön

nuoren on opittava taitoja hakea tietoa innostaa kavereita ymmärtää analysoida luoda uutta tietoa ja olla ennen kaikkea kriittinen tietotulvan äärellä

tulevaisuusvaliokunta edellyttää että muutoksessa osaamisen johtamista on kehitettävä sekä opettajien ja henkilökunnan perus ja täydennyskoulutukseen panostettava

kaikesta uudesta koulutusosaamisesta voi kasvaa merkittävää koulutusvientiä

yksilön jatkuvaa ja avointa osaamista motivaatiota ahkeruutta ja innostusta on tuettava sekä varhaiskasvatuksessa että kouluissa luovilla tiloilla uusilla oppimisympäristöillä sekä niihin liittyvällä pedagogiikalla

tulevaisuusvaliokunnan mielestä sosiaali ja terveyspalveluiden palvelurakenneuudistusta on kiirehdittävä ja tuottavuutta parantavat sähköiset järjestelmät otettava viipymättä käyttöön sosiaali ja terveysalalla

me näemme mitä on tapahtunut berliinissä saksassa mitä on tapahtunut pariisissa ranskassa kun kotouttamiseen ei ole panostettu eikä siitä ole piitattu

on erittäin tärkeätä että jo varhaisessa vaiheessa ryhdytään entistä enemmän panostamaan ihmisten kielitaitoon suomalaisten arvojen ja yhteiskunnan tuntemiseen ja samalla myös mahdollistetaan muuttajille opiskeluoikeus omaan kieleen koska siitä vahvasta itsetunnosta tulee sitten se yhteinen kahden kulttuurin kansalaisuus

on erittäin tärkeätä arktisen alueen merkityksen korostuessa se että se herkkä luonto ja ympäristö pystytään turvaamaan

arvoisa puhemies

siinä tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja sen takia suomen on oltava tässä yhteistyössä mukana ja pyrittävä toimimaan siellä ympäristöarvoja noudattaen

haluan kiittää mietinnön valmistelusta eduskunnan valiokuntia heidän lausunnoistaan satoja asiantuntijoita jotka ovat osallistuneet tähän prosessiin

on myös tässä yhteydessä todettava että virkamiehillä on oltava semmoiset resurssit että he voivat kohtuullisessa ajassa tutkia nämä hakemukset liittyivät ne sitten pakolaisuuteen tai työperäiseen maahanmuuttoon ja saada tuloksia ettei ihmisiä turhaan jonoissa pidetä

kokonaisuuden kannalta kuulemisissa nousi kuitenkin esille se että meidän pitäisi keskittää nämä kuitenkin lopulta melko niukat resurssit suomessa mahdollisimman tehokkaasti

suomen on myös pyrittävä mukaan siihen taloudelliseen yhteistyöhön mitä näitten arktisten alueiden avautuminen selvittää mutta sen olisi oltava kestävän kehityksen

haluan kiittää valiokuntamme erittäin sitoutuneita jäseniä ja tulevaisuusvaliokunnan henkilökuntaa

suomen akatemia ja tekes kuten valiokuntamme puheenjohtaja jouko skinnari totesi tekevät hyvin saman tyyppistä tutkimusta kuin sitra ja olisi tärkeätä välttää se että näitä niukkoja resursseja ohjataan siten että meidän tärkeät tutkimusyksikkömme tekisivät hyvin päällekkäistä työtä

yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn ja eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena että lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt

edellä esitetyn perusteella tulevaisuusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton

seuraava täysistunto pidetään tiistaina viides kymmenettä kello neljätoista

eli näkisin tärkeänä että erityisesti kiinnitettäisiin huomiota resurssien tehokkaaseen käyttöön ja siihen että tutkimusyksiköt profiloituisivat selvemmin

eduskunta edellyttää että hallitus kiirehtii uuden kansallisen ennakointimallin toimeenpanoa sekä laatii ohjelman ja tekee periaatepäätöksen joilla sitoudutaan poliittisesti kokeilujen edistämiseen

tällä hetkellä meillä on suuria haasteita juuri globalisaation tuoman murroksen myötä ja niin kuin tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja marja tiura totesi digitalisaatio ja palveluiden digitalisoiminen julkisella sektorilla ovat suuria ja tärkeitä kysymyksiä suomessa

eduskunta edellyttää että seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi otetaan työelämän uudistaminen ja suomalaisten työllistyminen niin että teema sisältää myös yrittäjyyden edistämisen osatyökyvyn hyödyntämisen sekä sosiaaliturvan kehittämisen näitä tavoitteita tukevaan suuntaan

näkisin myös hyvin tärkeänä sen että sitran toiminnan seuraamiseen kehitettäisiin mittarit ja kriteerit joilla voitaisiin arvioida toiminnan tuloksellisuutta

esimerkiksi oppimisvaikeudet ovat havaittavissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työhön kiinnittymistä on tuettava erityisillä toimenpiteillä

tässä on moni edustaja puhunut riskistä riskinottokyvystä mutta olisi hyvin tärkeätä myös sitten nähdä millä tavalla resursseja on käytetty millä tavalla riskiä on otettu kuinka tuloksellista tämä toiminta on loppujen lopuksi ollut

eduskunta edellyttää että hallitus edistää kaikessa toiminnassa kestävää kasvua joka vauhdittaa taloutta samalla ratkaisten sosiaalisia ja ekologisia ongelmia

arvoisa puhemies

eli olisin kysynyt tätä aiotaanko tätä himasen raporttia edes tuoda tänne eduskuntaan tai tulevaisuusvaliokuntaan koska olisi ollut tietenkin hyvin rakentavaa että olisimme saaneet tämän raportin käytettyä myös tässä tulevaisuusselonteon yhteydessä

arvoisa puhemies

olisin halunnut nostaa esille sen että koulutushan on kaikista parhainta köyhyyden torjuntaa

monissa maissa podetaan suurta opettajapulaa suurta pulaa ammattitaitoisesta henkilökunnasta työntekijöistä jotka rakentavat sitä talouden kasvua ja monipuolisuutta